orpo ja ed

mutta toistaiseksi meillä ei ole viitteitä siitä että olisimme ajautumassa tällaiseen hinta ja palkkakierteeseen mutta meillä on tietysti aikamoisia uhkakuvia olemassa koska nämä työsopimusjärjestelmät ovat nyt poistumassa

tähän kehittämiseen liittyy totta kai myös hyvin oleellisena osana lomittajien palkkauksen kehittäminen vastaamaan sitä vastuullista ja raskasta työtä mitä he tekevät

mäkelä totesivat että on hyvä että kuntakeskustelussa ei ole vain yhtä ratkaisua

hyvin olennaista tällaisessa instituutioitten uudistuksessa on tietysti se että rakentaminen tapahtuu alhaalta ylöspäin siis aivan toisin kuin esimerkiksi hallituksen kuntauudistus

hahmotettaessa uskottavaa suomen puolustuskykyä huomioiden eun sotilaallisen kyvyn meidän maamme pienenevät ikäluokat puolustus ja aseteknologian kalleuden sen että suomi on pinta alaltaan yksi euroopan suurimmista maista huomioiden samalla naton selkeän muuttumisen kriisinhallintaorganisaatioksi ja poliittiseksi yhteistyöjärjestöksi jonka tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat yhteensopivat suomen ja eun ulko ja turvallisuuspoliittisten tavoitteitten kanssa järjestöksi jonka toiminnoissa suomi on jo niin monin tavoin mukana totean että minusta tämän selonteon nato linjaus on liian lievä kun todetaan ainoastaan että on olemassa jatkossakin vahvoja perusteita harkita suomen nato jäsenyyttä

tällä kaudella harjoitetulla kuntapolitiikallahan kriisikuntia tulee hyvin herkästi todella paljon ja jos todella käy vielä sillä tavalla että nyt myös kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus poistetaan niin tämä kehitys kriisikuntatiellä on mitä ilmeisimmin

se on tavattoman tärkeä todistus ja se on myös hyvä kirjata ylös että myös kokoomuksessa näin vahvasti nähdään

palkkausperusteitten palkkausjärjestelmien kehittäminen on aivan välttämätöntä jotta meillä olisi myös tulevaisuudessa riittävästi hyviä ammattitaitoisia lomittajia ja ihmisiä nuoria jotka lähtisivät myös tähän lomituskoulutukseen

arvoisa puhemies

tietysti täytyy hyvin suurella ystävyydellä sanoa ministeri nyt valitettavasti tuossa lähti se että jos ministeri kiihtyy jo tämän lakiesityksen lähetekeskustelun aikana niin ei se nyt ainakaan näitä omia kysymysmerkkejä ollenkaan hälvennä päinvastoin

tietysti tällainen suuri jatkokysymys on löytyykö tässä tilanteessa talouskehitystä tukevaa työmarkkinamallia avoimille työmarkkinoille ja julkiselle sektorille

on selvää että ministeriöt eivät halua luovuttaa päätösvaltaansa alueille mutta tässä yhteydessä on syytä huomata ja ymmärtää se että tuskin tuolla alueilla alueitten omassa päätöksenteossa tehdään itse alueen kannalta yhtään sen huonompaa päätöksentekoa yhtään sen huonompia päätöksiä kuin ministeriöt tekisivät noitten alueitten kannalta

ensinnäkin muistaessani yhdyn hyvin mieluusti kyllä ed

minä olen ymmärtänyt sillä tavalla että päijät hämeen suurkunnan muodostuminen tyssäsi ainakin osittain vaikuttamismahdollisuuksien etääntymiseen ja sen vaikutusmahdollisuuksien etääntymisen aiheuttamaan huoleen

haluaisin kysyä arvostetulta ministeriltä minkälaisia ajatuksia tässä taantumatilanteessa on työmarkkinoitten neuvottelukäytännön kehittämiseksi

mäkelän esittämään vaatimukseen hakea lisää erilaisia toimenpiteitä suomalaisen kalan hyödyntämisen lisäämiseksi aivan erinomainen ja tärkeä vaatimus ja näkemys

minä ymmärrän sillä tavalla että tässä lakiesityksessä sinällään on ihan hyviä tavoitteita mutta minusta nyt näyttää kuitenkin siltä että näissä tavoitteissa ei ole mitään sellaista miksi tätä lakia nyt sitten tarvittaisiin kansallisesti

lakiesityksessä on vain ajatuksia demokratiakeinoista mutta esimerkiksi alueelliset toimielimet perustuvat tietyllä tavalla vapaaehtoisuuteen

täytyy sanoa että kainuun mallin kaltainen toimintamalli päijät hämeessä olisi ehkä voinut olla monella tavalla hyvinkin toimiva malli

koska suomen alueet ovat kovin erilaisia tarvitaan yhteenvetona vahvaa maakuntahallintoa ja tarvitaan maakunnat

arvoisa puhemies

ehkä nyt kuitenkin on niin että jos me yritämme jollakin tavalla selittää että rakennerahastoneuvottelutulos olisi ollut suomen kannalta ja suomen alueitten näkökulmasta hyvä niin ehkä silloin mennään jo aika pahasti pieleen

oleellistahan tässä kainuun tavassa toimia on se että itse asiassa hallinto on purettu

maakuntien asemaa alueittensa kehittäjinä ei saa murentaa esimerkiksi korvaamalla niitä keskuskaupungeilla

eli en missään tapauksessa ole kyseenalaistamassa niitä tavoitteita joita tässä lakiesityksessä nyt sitten tavoitellaan mutta kyseenalaistan sen tarvitaanko niitten tavoitteitten saavuttamiseen sitten erillistä kansallista lakia

aika tavalla lautakuntia on vähemmän kuntien välisiä sopimuksia on huomattavasti vähemmän kuntayhtymiä on purettu eli on niin kuin avattu hallintoa yksinkertaisemmaksi ja mikä kaikkein tärkeintä ikään kuin tätä kuntademokratian harmaata aluetta on pystytty aika vahvastikin poistamaan

hallitusohjelmahan lähtee siitä että tätä aluehallintoa kehitetään nykyrakenteen pohjalta ja kyllä edustaja myllerin puheenvuoroon liittyen ainakin minä lähtisin aika tavalla pohtimaan sitä että jos tehdään näin mittava muutos rakennerahastojen hallinnointiin kuin että ne siirretään neljään ely keskukseen niin minusta se on aika mittava muutos

kielto koskettaa tosin vain kuntien taloussuunnittelua ja valtion alibudjetoinnille ei ole edelleenkään mitään rajaa vaikka perustuslakikin turvaa rahoitusvastuun

näin lausuessani näen siis niin että suomen nato jäsenyys on järkevä vaihtoehto mutta järkevän liittymisajankohdan määrittävät monet monet seikat

ihan muutama huomio tästä

selonteossa on aivan oikein arvioitu että tuo visio toteutuakseen vaatii kuluttajalähtöisyyttä laajaa yhteistä päätöstä tehdä ruoka alasta kasvun ala suomalaisen ruuan ja ruuan tekijöitten arvostuksen lisäämistä ja varmasti myös uudenlaista ruokapolitiikan ja ruoka asioitten hallintomallia

tälläkin hetkellä käsittelemme eduskunnassa useita uusia velvoitteita kunnille joiden vaikutukset on ajoitettu niin että rahoitusvastuu jää seuraavan hallituksen murheeksi

ensinnäkin näitten erilaisten strategioitten toimintaohjelmien läpinäkyvyys tai viranomaistoiminnan kustannustehokkuus joita tällä lakiesityksellä tavoitellaan

jos sitten vielä lähdetään miettimään millä tavalla se tehostaa tätä hallintoa yksinkertaistaa tätä hallintoa niin kyllä minä rohkenen väittää että tämä muutos ei tule sitä kaikesta huolimatta yksinkertaistamaan

on äärettömän tärkeää että valiokunta on kiinnittänyt tähän vakavaa ja vahvaa huomiota ja kirjannut myös sitten erillisen ponnen

ministeri tuossa debatin aikana kyllä hyvin painokkaasti totesi sen että sanoiko hän on jotenkin kohtuutonta kuvitella että tällä lailla tulisi jotain byrokraattista hallinnollista byrokratiaa

tuo tavoite tehdä ruoka alasta suomen yksi kasvun ala niin talouden työllisyyden kuin hyvinvoinninkin näkökulmasta on äärettömän suuri ja äärettömän merkittävä

arvoisa puhemies

tässä nyt minua edellä on tästä asiasta puhunut niin monumentaalinen määrä kuntaosaamista että voi vain todeta sen että on pakko yhtyä kaikkeen siihen mitä edeltävät puhujat ovat sanoneet

mutta kuten tässä jo osittain todettiin minunkin arvioni on se että viranomaiset välttämättä eivät lähde muuttamaan tätä toimintamallia tienvarsimainonnan osalta vaan on jopa hyvin todennäköistä että tästä pitää säätää lainmuutoksella

mutta täytyy nyt vain siitä sanoa että nyt eri yhteyksissä on kyllä luvattu ettei ilmastolain säätäminen aiheuta elinkeinonharjoittajiin kohdistuvaa aineellista lainsäädäntöä

hallitus on antanut tämän esityksen yksimielisenä mutta täytyy muistaa se että tässä valmisteluvaiheessa ympäristö ja luonnonsuojelujärjestöt ja myöskin ympäristöministeriö olivat erimielisiä siitä saavutetaanko tällä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osalta riittävästi hyviä tuloksia

siinä tarvitaan laajaa eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä mutta myös laajasti eri politiikkasektorit läpikäyvää politiikkaa

mutta totean vain sen että minunkin mielestäni tämä lakiesitys kaiken kaikkiaan valitettavasti jatkaa sitä samaa rataa kuin tällä vaalikaudella kuntalainsäädäntö kaiken kaikkiaan on ja rohkenen melkein epäillä että tuskin ministeri itsekään on tästä lakiesityksestä kovin innostunut

mutta toteanpa nyt vain sen että kohtuuttoman usein ympäristölainsäädäntö kaiken kaikkiaan on lisännyt hallintoa on lisännyt byrokratiaa ja liian usein vaikeuttanut myös sitten aivan tervettä järkevää ympäristöystävällistä elinkeinotoimintaa

kuntien toiminnan ohjausta onkin arvioitava uudelleen ja kevennettävä rahoituksen vahvistamisen lisäksi

puhuttaessa ruuasta on välttämätöntä tietysti tarkastella koko elintarvikesektorin kannattavuutta ja on todettava että erityisen onnetonta on se että maataloustuotannon kannattavuus on heikentynyt kokonaisuutena vuosi vuodelta

ja nyt on tavattoman tärkeää että tätä asiaa ja kehitystä seurataan ja on erittäin hyvä kuulla että ministeri vehviläinen on valmis tässä asiassa nopeastikin reagoimaan

kun tähän liittyen käsittelimme valtionosuusuudistusesitystä hallintovaliokunnassa aiemmin tänä syksynä kiinnitimme keskustaryhmässä huomiota muun muassa juuri rahoitusvastuun periaatteeseen

arvoisa puhemies

on myönnettävä että tässä on aika paljon hyviäkin asioita kuten tämä valinnanvapauden lisääntyminen ja monia muita asioita enkä aio tässä nyt mennä yksityiskohtiin näiden kaikkien seikkojen osalta mutta se on kuitenkin esitettävä että kun valiokunnassa tätä lakia käsitellään niin siellä voitaisiin kyllä katsoa olisiko vielä jotain virityksiä tehtävä tämän monimuotoisuuden edistämiseksi ottaen huomioon sen että kaikki tutkijatahot ovat todenneet että meidän metsien monimuotoisuus heikkenee jatkuvasti vaarallisella tavalla ja että myöskään tässä lakiesityksessä ei ole sellaisia toimia joilla tämä monimuotoisuuden heikkeneminen voitaisiin pysäyttää

edustaja hemmilä erinomaisessa puheenvuorossaan taisi viitata muun muassa nyt tulevaan nitraattiasetukseen josta voi jo tässä vaiheessa sanoa että se on suomalaisen maatalouden kannalta aivan kohtuuton säädöstensä perusteella

kuntakenttää on tällä vaalikaudella hallituskaudella kyllä höykytetty oikein urakalla ja kuten tuossa edustaja töllikin totesi niin tällä vaalikaudella kyllä tämä kuntavaltio suhde on romahtanut

tutkimukset niin kansallisella kuin eu tasollakin osoittavat että tuottajan osuus kuluttajahinnasta on pienentynyt vaikka muun muassa tukipolitiikan tavoite on ollut lisätä tuottajan myyntitulojen suuruutta

myös perustuslakivaliokunta on lausunnossaan johdonmukaisesti korostanut että tehtävistä säädettäessä on valtiovallan huolehdittava rahoitusvastuun periaatteesta jolla tuetaan kuntien tosiasiallisia edellytyksiä suoriutua lakisääteisistä velvoitteistaan

tässä kuntakeskustelussa niin täällä kuin kuntien valtuustoissakin on hyvä muistaa ainakin pari peruslähtökohtaa eli ensinnäkin se että kunta ja kunnat ovat ihmisiä asukkaitaan varten ja toisena asiana sitten peruslähtökohtana se että kunta ei suinkaan ole mikään itsetarkoitus vaan ainoastaan väline kansalaisten tarvitsemien palveluiden toteuttamisessa

eli en kyllä lähde vähättelemään ketään sellaista edustajaa joka tässä salissa tässä vaiheessa pohdiskelee sitä onko nyt riskinä että hallinnollinen byrokratia tämän lain myötä kenties lisääntyy

kuntien luottamus valtioon on romahtanut totaalisesti ja tämän suhteen palauttamiseen kyllä joutuu tekemään erittäin paljon töitä

tämä selonteko sinällään ei anna pohjaa alkutuotannon kannattavuuden parantamiseen eikä se suoranaisesti tämän selonteon tarkoitus ollutkaan mutta muutama sana tuottajien tulokehityksen heikkenemisestä

tällä kuntalailla ei tietysti saada kustannusvastuun kuntavaltio suhdetta toteutumaan mutta kun hallitus nyt esityksessään ottaa niin tiukan kannan kuntatalouteen ja kuntien omiin toimiin sen kuntoon saattamiseksi sen olisi vähintään kohtuullista tarkastella omaa työtään kuntien talousvaikeuksien syventämisessä

tätä on kieltämättä aika erikoista kuunnella

toiseksi näen kyllä sillä tavalla että suurin vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnässä tulee kansainvälisten ilmastoneuvottelujen kautta ja globaalin ilmastosopimuksen kautta

mutta arvoisa puhemies todella sote kokonaisuus on auki rahoitus mukaan lukien ja kuten tiedetään valtionosuuksissa nämä sote palvelut ovat kaikkein keskeisimmät

suurin syyhän tuottajien tulokehityksen heikkenemiseen on tuotantokustannusten raju nousu yhdistettynä alhaisiin tuottajahintoihin

se palvelun tarve kasvaa koko ajan mutta palveluitten tarjontaan tarjottavat resurssit vähenevät tavalla jota ed

jos tällä hallituksella on ontunut kaikella ystävyydellä sanottuna kunta asioitten kokonaisuus niin on pakko kritisoida hiukan myös tämän kuntalain valmistelua

näihin minusta meidän ympäristövirkamiesten ja tämän poliittisen toiminnan voiman ja taidon pitää myös erityisen vahvasti paneutua eikä välttämättä käyttää aikaa ja leikkiä tällä omalla pienellä hiekkalaatikolla

arvoisa puhemies

totean sen että tässä vaiheessa tämä lakiesitys olisi paikallaan vetää pois tai jos hallitus ei sitä uudella esityksellä vedä niin näen sillä tavalla että tässä talossa tätä lakiesityksen käsittelyä ei ole tarpeen jatkaa

me emme tiedä miten kunnille maksetaan palvelujen tuotannosta sitten tässä sote ratkaisussa ja on myös niin että tässä sote mallissahan voidaan päätyä käyttämään muita maksuperusteita kuin valtionosuusuudistuksessa ja valtionosuusjärjestelmässä eli on täysin mahdollista että nämä valtionosuusjärjestelmän muutokset romuttuvat aika totaalisestikin

olen ymmärtänyt sillä tavalla että valmistelu on ollut hiukan hajanaista kaikkea muuta kuin avointa mikä on näin merkittävän lakiuudistuksen kyseessä ollessa erittäin ongelmallista

nimittäin nämä meidän kansainvälisten neuvottelujen tulokset eivät välttämättä meidän ympäristöhallinnon neuvottelijoita mairittele eli kyllä siihen pitää meidän pystyä enemmänkin panostamaan

on siis todettava että kannattavuuden parantamiseksi tuottajahinta on saatava ylöspäin mutta totta kai myös tuen osuus korostuu

poliittista ohjausta lainsäädäntötyössä ei pitäisi vältellä ja eritoten huono asia se on nyt kun esimerkiksi byrokratian purkamisesta puhutaan paljon ja siitä on linjauksiakin olemassa

tämän viikon aikana tässä salissa on moneen otteeseen todettu se että suomi on todella vaikeassa taloudellisessa tilanteessa monista eri syistä

mitä mieltä te ministerinä olette olisiko mahdollista kuitenkin nyt tehdä niin että jäädään odottamaan niitä sote linjauksia ennen tämän valtionosuusuudistuksen toteuttamista

valtiontalouden tarkastusvirasto on tämän vaalikauden lainsäädäntötyötä arvostellut ja arvioinut erittäin kriittisesti ja todennut että lainsäädännön taso on erittäin heikkoa ja on täysin mahdotonta käsittää että siitä huolimatta edelleen tällainen lakiesitys tänne tuodaan

kaiken kaikkiaan meillä suomessa pitää tehdä toimia joilla kotimaista uusiutuvaa energiaa voidaan lisätä ja pyrkiä tekemään kaikki mahdollinen että suomalainen yritystoiminta voi mahdollisimman hyvin

samoin keskusta on tässä salissa tämän viikon aikana hyvin usein todennut sen että tämän suomi laivan suunta on saatava muuttumaan

eli lopputulemana herra puhemies se että todellakin toivon että valiokunnassa hieman tarkasteltaisiin vielä tätä lakia yksityiskohtien osalta

taantuma joka tapauksessa edelleen vahvistaa tarvetta kuntakentän rakenteitten uudistamiselle tuottavuuden lisäämiselle ja uusien tehokkaampien toimintatapojen kehittämiselle

mikäli puolueet kaiken kaikkiaan olisi otettu mukaan tähän kuntalain valmisteluun avoimesti olen varma että nytkin tässä esityksessä paikoin näkyvä ylisäätely olisi saatu vältettyä

arvoisa puhemies

kolmanneksi en kyllä innostu tämän lakiluonnoksen keinotekoisesta jaosta päästökauppaan ja päästökaupan ulkopuoliseen sektoriin

erityisen tärkeää ja välttämätöntä on kuntakentän ja julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittäminen kuten tuo hallintovaliokunnan mietintökin osoittaa

ainoastaan yksi kommentti tähän edustaja salolaisen puheenvuoroon tai viittaukseen tästä metso lainsäädännöstä ja siihen että näitä ongelmia ei voida hoitaa metso lainsäädännöllä koska siellä ei ole varoja

täytyy sanoa että olen hiukan huolissani seurannut kuntaministerin pohdiskelua niin sanotusta tulevaisuuden kunnasta ja kiertuetta sen osalta

minä näen kyllä sillä tavalla että tästä tulee erittäin iso riski siihen että päästökaupan ulkopuoliselle sektorille muun muassa suomalaiselle maataloudelle asetetaan kansallisesti suhteettomat päästövähennystavoitteet

keskustelussa kovin usein paras hankkeen pääasiaksi kuten myös osittain tässä päivän aiemmassa keskustelussa ovat nousseet kuntaliitokset

samaan aikaan ruuan kuluttajahintojen kehitys on ollut hyvin maltillista pitkällä aikavälillä erityisesti palkkakehitykseen verrattuna ja tietysti kysymys tässäkin kuuluu mitä johtopäätöksiä tästä kaikesta on tehtävä

osittain näinhän se tietysti on mutta kommenttina nyt ainoastaan siihen se että jos meillä yhteiskunnalla on intressi suojella muun muassa metsiä niin kyllä sen intressin hoitamiseen pitää myös kohdistaa riittävästi varoja

se ovatko hallituksen budjetti ja rakennelinjaukset sellaisia että niillä näihin isoihin haasteisiin voidaan vastata on tietysti iso kysymys

sillä halutaan vahvistaa jos ajatellaan elintarvikeketjua tuottajien ja tavarantoimittajien asemaa suurten kauppaketjujen puristuksessa

on täysin selvää että pohdinnat tulevaisuuden kunnasta ovat hyvinkin tarpeen mutta se mitä kunnat tällä hetkellä ennen kaikkea kaipaavat on kyllä se että ne saisivat tehdä työtään rauhassa kehittää omaa toimintaansa

ehkä on kuitenkin hyvä ymmärtää että kuntaliitokset ja niiden kanssa tasa arvoinen yhteistoiminta eivät ole suinkaan päämääriä vaan ainoastaan käytännön keinoja palveluitten turvaamiseksi ja menokasvun hidastamiseksi

itse rohkenen arvioida etteivät linjaukset vastaa näihin kaikkiin haasteisiin etenkin kun hallitus ajaa samalla sellaisia omia ideologisia hankkeitaan joitten myönteistä vaikutusta muun muassa kestävyysvajeeseen ei kyetä näyttämään toteen kuten kuntauudistusta tai sellaisia yksittäisiä rakennetoimia joiden vaikutus on tosiasiallisesti kielteinen valtion menojen osalta ja aiheuttaa yhteiskuntaan mittavia muitakin ongelmia kuten hallituksen kotihoidon tuen linjauksia

kyllä kai aivan selvää on että kaupan vahva asema tässä yhteiskunnassa on selviö ja selvää myös on se että tätä asemaa on käytetty vahvasti tavarantoimittajien suuntaan

eli tuo lakiesitys pyrkii ilmastopolitiikan tiedeperustan vahvistamiseen se on kaiken kaikkiaan myönteistä

itse katson niin että jatkossa tämän uudistuksen pääpainon pitää olla palveluitten palvelurakenteitten ja palvelujen tuotantotapojen uudistamisessa

nyt ei ole syytä lietsoa millään tavalla enää sitä pelkoa että jälleen kuntakenttään on tulossa joku mittava uudistus joka häiritsee kuntien kehittämistä

jos nyt otetaan esille vaikka suomalainen maatalous niin kyllä suomalaiselle maataloudelle on myönteistä että tätä ilmastopohjaista tutkimusta kaiken kaikkiaan lisätään

tilanne vaatii tuottajien neuvotteluvoiman lisäämistä elintarvikeketjussa ja lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä että muun muassa tuottaja ja toimialaorganisaatiolaki on saatava pikaisesti tänne eduskunnan käsittelyyn

ehkä hiukan vähemmälle tässä keskustelussa ja pohdiskelussa pitäisi jäädä puheet vain kuntarakenteesta vaikka niin kuin ed

ei se intressi suojella luonnon monimuotoisuutta ole oikeastaan vain jollain ulkopuolisella yhteiskunnalla

tutkimustietoa kaiken kaikkiaan tarvitaan lisää jotta pystytään sitten uusia elinkeinoa edesauttavia toimia pohjaamaan oikeaan tutkimustulokseen

näitten talouslinjausten osalta olen itse pitänyt tehtyä yhteisöveron alennusta oikean suuntaisena koska viennin kilpailukyvyn parantaminen on tässä tilanteessa aivan välttämätöntä

ehkä sitten sallitaan seuraavaksi yksi tämmöinen voisiko sanoa maakuntaperäinen asia

tuossa edustaja kiviranta otti esille kilpailuviraston ja rohkenen siltä pohjalta ottaa esille tässä yhteydessä myös jonkun sanan kilpailuviraston toiminnasta

eli kyllä arvoisa puhemies tässä vaiheessa kunnes parempia vastauksia kenties tulee itse näen että lisää tutkimusta tarvitaan se on ihan selkeä asia mutta tällä hetkellä en kykene näkemään sitä minkä vuoksi tätä lakia tarvittaisiin

tämän mietinnön vastalauseessa esitetyin perusteluin esitän että tämä lakiesitys hylätään

rohkenen nimittäin arvioida että osin suomen kilpailuviraston hyväksynnällä suomeen on sallittu rakentua kahden kauppaketjun erittäin keskittynyt tukku ja vähittäiskauppa

joka tapauksessa lienee selvää että yhteisöveron alennuksen myönteiset vaikutukset näkyvät vasta sitten kun talouden suhdanne alkaa kääntymään paremmaksi

on muistettava että yksi sosiaali ja terveydenhuollon malli ei sovi koko maahan ja yksi esimerkki tällaisesta maakunnallisesta mallista on kainuun maakuntakokeilu

me tarvitsemme sekä laajoja suojelualueita kansallispuistoja me tarvitsemme metso ohjelmaa jolle varmasti kaikki täällä toivomme lisärahoitusta

tässäkin yhteydessä toki on pakko todeta se että ei tämä elinkeinoelämän keskusliiton suuryritysjäsenkunta näytä luvalla sanoen kovin kummoista yhteiskuntavastuuta suomessa ja suomesta tuntevan irtisanoessaan ja ulosliputtaessaan tuotantoa ulos

kilpailuvirasto on tuijottanut varsinkin elintarvikeketjuun liittyvissä päätöksissään vain kuluttajahintaan unohtaen kokonaan sen että ketjun kaikkien muidenkin kuin kaupan toimijoitten tulisi pysyä hengissä ja kannattavina

on todettava että kainuussa ollaan kokonaisuutena reilut puolikymmentä vuotta muuta maata edellä kunnallisen palvelurakenteen ja ennen kaikkea palveluitten järjestämis ja tuottamistapojen kehittämisessä

oli aika mukava kuunnella ministeri urpilaisen viimeistä puheenvuoroa jossa hän todisti että on erittäin hyvä että meillä on maantieteellisesti eheä yhteiskunta ja hän myös todisti sitä että hallitus haluaa kantaa erityistä huolta itä ja pohjois suomesta

onneksi se ohjelma kuitenkin toimii ja korvauksia yksityisille maanomistajille koko ajan maksetaan

mutta me tarvitsemme myös sitä arvokkaiden elinympäristöjen suojelua talousmetsissä samoin kuin tarvitsemme lisää lahopuuta talousmetsiin

tämä näkyy taloudessa

itse ymmärrän niin että vientiriippuvaisena maana suomalaisen teollisuuden tulisi investoida ja huolehtia tuotantolaitoksista ja työntekijöistä jotta olemme kunnossa maailmantalouden lähtiessä nousuun

kilpailuvirastolta on muun muassa jäänyt huomaamatta se että esimerkiksi lihateollisuus suomessa toimii täysin globaaleilla markkinoilla

minä kyllä yhdyn näistä ministeri urpilaisen todisteluista huolimatta aika vahvasti siihen arvioon mitä edustaja rantakangas edellä todisti ja kertoi

pk yritykset taasen näyttävät uskovan parempaan ja siksikin on monella tavalla hämmästyttävää että hallituksen keinovalikoima työllistävien pien ja perheyritysten tukemiseen on kovinkin vaatimaton

syy on keskittymisen sallineen lainsäädännön ja kilpailuviraston ja poliittisesti siihen ei ole kyetty tekemään tarvittavia muutoksia muun muassa eu kilpailulainsäädännön puristuksessa

ja tämä siitä huolimatta että kainuulaisille tarjotaan nykyisellään sosiaali ja terveydenhuollon palveluita enemmän kuin koskaan aiemmin

metsien monimuotoisuus on tosi tärkeä asia ja talouskäytön lisäksi virkistyskäyttö on hyvin tärkeää ja näitä voidaan varmasti molempia rinnakkain hyödyntää

kun katsoo budjettiesitystä katsoo hallitusohjelmaa niin kyllä siitä vain väistämättä tulee hyvin vahvasti se näkemys että hallitusohjelmalla ja budjettiesityksellä tässä yhteiskunnassa keskitetään äärettömän äärettömän voimakkaasti eri politiikan lohkoilla eri ministeriöitten lohkoilla

mutta tietysti hallituksen olisi myös kerrottava omalta osaltaan miten se aikoo vastata tähän teollisuuden isoon rakennemuutokseen myös laajemmin

kuten täällä aiemmin on puhuttu niin puolet hakkuumahdollisuuksista jää käytännössä tällä hetkellä käyttämättä koska valitettavasti kysyntää ei ole sen enempää tällä hetkellä